se että neuvostokauppa oli loppunut mutta vapaakauppa oli mahdollista venäjän kanssa antoi pk sektorille aivan uusia mahdollisuuksia lähimarkkinoilla

maailmanlaajuinen noususuhdanne alkoi vetää myös suomea ylös suosta

kun kaksinkertaisilla poistoilla yritetään vaikuttaa kasvua lisäävästi täytyy todeta että ensiksi pitäisi olla tulosta jotta poistot voitaisiin edes yksinkertaisena tehdä

lehdistössä olleiden tietojen mukaan helsingin mekaanikonkatu oy on suomalainen yhtiö suomessa rekisteröity

sen sijaan kyseinen liikemies takana on toiminut ymmärtääkseni kansainvälisten kumppaneiden kanssa venäjän kaupassa ja on yksityishenkilönä suorittanut sitten tukimaksuja jolloin veronkierrosta syyttäminen on aika varomatonta mutta saatan olla väärässä jos ed

toivon mukaan olen väärässä mutta kun olen keskustellut monen ekonomistin kanssa he ovat tulleet ikävä kyllä samanlaisiin johtopäätöksiin

arvoisa herra puhemies

yhdysvalloissa loma asuntoni lähellä oleva poliisimies nappasi kiinni kun oli näkevinään uuden asukkaan ja kysyi mistä olen kotoisin

hän halusi suomalaisen poliisimiehen hihamerkin jonka sitten edustaja hakolan viime kauden kansanedustajan avulla hänelle toimitin

jos nuoren ajautuminen huumerikollisuuteen voidaan estää sillä että poliisille annetaan niin sanottu valeosto oikeus ja sitä kautta saadaan huumeiden levittäjät ja jakelijat kaupittelijat kiinni aikaisemmin niin mielihyvin tuen sitä

yhdysvaltain liikennevirasto oli laskenut että kääntymällä oikealle punaisia valoja vasten kuitenkin siten että liikenne on vapaata ja pysähtyminen on tapahtunut valoihin säästetään paljon enemmän polttoainetta ja estetään päästöjen syntymistä tehokkaammin kuin tällä katalysaattorimittauksella

liikenneongelmat varsinkin vakavat kuolemaan johtavat onnettomuudet tapahtuvat useimmiten nimenomaan ratin ja selkänojan välisellä alueella

ihmiset ovat huumeen alaisina lääkkeiden väärinkäytön vaikutuksessa tai alkoholin vaikutuksen alaisina ryhtyneet autoa ajamaan

no epäilen kuitenkin että tämä ei pidä paikkaansa koska liittymisissä ei tehty sitä saneeraukseen yleensä liittyvää mahdollisuutta eli katsottu onko kaikki kohdallaan tarvitaanko jotain lisää onko jotain liikaa

nokian ongelmat johtuvat monesta muusta syystä ehkäpä siitä että nokian ylin johto tuudittautui ylivertaisuuteen eikä uskonut niitä signaaleja joita markkinoilta tuli

tähän asiakokonaisuuteen sisältyy se omituisuus että suomi myi katsastustoiminnan minkä seurauksena tämä katsastustoiminta monopolisoitui alueittain ja on tällä hetkellä muutaman kansainvälisen sijoittajaryhmän hallussa

kun autojen katsastusta tutkittiin norjassa todettiin että kansantalouden tasolla turha toimenpide sitoo ihmisiä sitoo resursseja mutta lopputulos ei ole sen kustannuksen veroinen

suomessa aikanaan varmasti autot olivat siinä kunnossa tiet olivat huonoja ja suolattuja että niitä oli syytäkin seurata tarkemmin mutta yksi päivä ei tarkoita sitä että auto olisi koko vuoden kunnossa

no varmaan on

minunkin mielestäni kunta on jatkuvan uudistamisen tarpeessa olosuhteet muuttuvat teknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia ja niin edelleen

mutta jos katsastus renkaan ja kuljettajan osalta tehdään pistokokeenomaisesti tien päällä se voi kohdistua koska tahansa kehen tahansa

joitain aikoja sitten julkisuuteen tuli lääninhallitusten vanhusten palvelutaloissa suorittamien tarkastusten tuloksia

olosuhteet johtavat siihen että joissain tapauksissa maksimimäärä ihmisiä jotka voivat yhden kunnan hallintoalueella olla on ehkä muutama tuhat pääkaupunkiseudulla näköjään niitä voisi olla vaikka miljoona

osassa näistä on ollut käytössä laatujärjestelmä osassa ovat kuntien ostajat olleet suorittamassa alustavat selvitykset onko palvelun laatu sellaista kuin on luvattu

tähän on kuitenkin syytä suhtautua suurella varauksella että suuri asukaspohja antaisi yksikköhinnoille tuotteiden tai palveluiden osalta merkittävää kilpailuetua

näyttää palveluiden osalta pitävän se kansantaloudesta ja taloustieteestä tuttu väite paikkansa että on olemassa käyrä jonka jälkeen kustannukset ryhtyvät nousemaan

näyttää siltä että vaikka julkisuuden sana on ollut pitkään seuraamassa näitä puutteita niin olennaista parannusta ei ole tapahtunut

se että suomessa jatketaan auton katsastusta vastoin norjan käytäntöä johtunee osittain siitä että se ei ole eu maa valiovertailua ei uloteta sinne asti

teollisessa tuotannossa jota kunta juurikaan ei tee tilanne on toinen

ja yhdysvallat joka on maailman autoistunein maa on tässäkin asiassa varmasti johtava osaamiseltaan ja meidän suomessa kannattaisi pohtia teemmekö sittenkään liikenteen valvonnassa ja poliisitoimessa töitä niillä prosesseilla jotka ovat muualla maailmassa osoittautuneet parhaimmiksi mahdollisiksi

arvoisa rouva puhemies

onhan tässä kaiken aikaa kuntien lukumäärä vähentynyt mutta kun melkein kaikissa on tehty viiden vuoden karenssi ja palkkaharmonisointi ei mielestäni kovin paljoa ainakaan säästävyyden suhteen ole saavutettavissa

kaikista rikkomuksista tosin ei seuraa sanktiota mutta yleinen oikeustaju lähtee siitä että lakia noudatetaan ja euroopassa ja varsinkin pohjoismaissa näin tapahtuu

aika omituista kun tässä tilanteessa olisi syytä aikaansaada todella tuottavuuden parantamista ja julkisen sektorin taakan keventymistä jotta suomalainen kilpailukyky nykyisestään paranisi

kun nyt on kysymys työlainsäädännöstä jossa hallituksella on toimivalta rajoitettu olen ihmetellyt kuinka ammattiyhdistysliike pitää niin tiukasti kiinni yleissitovuudesta joka ei suinkaan ole yleinen tapa toimia työmarkkinoilla paremminkin erityinen poikkeama

arvoisa herra puhemies

pahin esimerkki itse asiassa on helsinki

kun yleissitovuus koskee myös niitä jotka eivät ole sopijaosapuolia ja vielä usein huonommalla joustolla niin jään ihmettelemään että samoissa puheenvuoroissa tähän asiaan ei ole lainkaan kiinnitetty huomiota

varsinkin kun näissä kansainvälisissä vertailuissa joissa suomen työelämää ja yhteiskuntaa laajemmin arvioidaan todetaan nimenomaan työmarkkinoiden jäykkyys kaikista heikoimmin hoidetuksi osa alueeksi

suomessa ei voida väittää että raakamaata sinänsä puuttuisi mutta kun kaavoitus joka useassa tapauksessa lähtee nimenomaan raakamaasta ja jonka lopputulos on rakentamiskelpoinen tontti vie aikaa valituksineen keskimäärin useita vuosia jolloin osa kaavoituksen lopputuotteesta valmiista kaavasta osoittautuu sopimattomaksi varsinaiseen rakennustuotantoon niin on syytä pohtia toimitaanko suomessa rakennusmaan kaavoituksessa ja rakentamisessa taitavasti ja tehokkaasti

asiallisesti ottaen jo sitä ennen oli nähtävissä että yhdysvalloissa syntyy mahdollisesti talouden taantuman myötä luottoalalla hankala tilanne

toivoisin että tässä asiassa todella paneuduttaisiin yritettäisiin löytää sellainen ratkaisumalli joka todella toisi säästöjä pitäisi asukkaat tyytyväisenä ja loisi myös valtiollista kilpailukykyä koska suomen valtion senkka vaihtotase on huolestuttavalla trendillä ja jo negatiivinen

se johtui siitä että yhdysvalloissa edellytettiin tasapuolisuuslainsäädännön nimissä pankkien myöntävän asuntoluottoja myös sellaisille kotitalouksille joista jo alussa tiedettiin että heidän luotonhoitokykynsä ei ole kovin hyvä

kannattaisi todella pysähtyä siihen olisiko näille työmarkkinoille jotain tehtävissä muuta kuin valitella sitä uhkaa että yksipuolinen veto oikeus työasioihin on ehkä joidenkin mielestä vaakalaudalla

kun nämä lainat jaettiin kahteen ryhmään niin näitä jälkiosia ryhdyttiin sitten tuotteistamaan koska niihin sisältyi korkeita tuotto odotuksia myöhemmin

olin useita vuosia euroopan talous ja sosiaalikomitean ympäristöjaostossa jäsenenä jolloin tehtiin vertailu siitä miten eri maissa tämä prosessi etenee

korkeata riskiä vastaan ne kävivät myös korkeasuhdanteessa markkinoilla kaupaksi

suomi tässä vertailussa osoittautui varsin määrämuotoiseksi mutta epäilen että myös tämän hallinnon kokonaiskustannukset näkyvät rakennusten loppuhinnoissa

se että suomi ilmeisesti ei ole samalla lailla kietoutunut näiden lainojen vaikutuksiin on hyvä asia

huono asia on sen sijaan se että rahoitustarkastus ei huomauttanut suomalaisia mahdollisia asiakkaita näihin lainoihin sisältyvistä riskeistä ei myöskään finanssialan keskusliitto tai sen edeltäjä pankkiyhdistys

valtaosa suomalaisista yrityksistä on alle kymmenen jopa alle viiden ihmisen työpaikkoja joissa joku muu usein yrittäjä itse tekee sen työsuorituksen jolla sitten maksaa sairaana olevan ihmisen ansiotason tiettyyn karenssipäivään asti jolloin yhteiskunta tulee vastaan

ensinnäkin se että pääsääntöisesti valmista rakennuskelpoista maata kaavoituksineen on tarjolla vähän on omiaan nostamaan tonttien hintoja

jos vielä otetaan huomioon erityistapaukset joissa valitusoikeutta käytetään toisten rakentamisen viivyttämiseen sen välilliset kustannukset ovat usein moninaiset joudutaan pyytämään uusia urakoita joudutaan laatimaan uusia rahoitussuunnitelmia ja nämä ovat vaikeasti arvioitavissa mutta aina lisäävät kustannuksia

suomessa näitä lainoja lähinnä olisi suuressa määrin voineet ostaa niin sanotut työeläkeyhtiöt jotka ovat keskinäisissä sidoksissa oman vakavaraisuutensa osalta

nämä yhtiöt eivät ole ainakaan merkittävässä määrin tiedossani ei ole oikeastaan lainkaan sellaisia tapauksia että työeläkeyhtiöt olisivat näitä finanssijohdannaisia hankkineet portfolioonsa

pahin esimerkki mielestäni on suomessa se miten ympäristöviranomaiset käsittelevät lapin rakennusoikeuksia

mielenkiintoista sen sijaan on että suomalainen työeläkeyhtiö ei voi sijoitussalkkunsa vivuttamiseen hankkia ulkopuolista lainoitusta

todennäköisesti lappi on euroopan unionin alueella harvimmin asuttu maankolkka jossa rakennusoikeus per hehtaari on poikkeuksellisen alhainen

sen sijaan on omituista itse asiassa että lainsäädäntö sallii että suomalainen työeläkeyhtiö voi ostaa niin sanottuja turvaavan tuoton rahastoyhtiöitä hedge yhtiöitä jotka voivat ottaa omaan toimintaansa ulkopuolista lainoitusta

ja pienessä yrityksessä on vähän muita työtehtäviä vastoin kuin suurissa yrityksissä joissa henkilö voidaan ainakin jonkin ajan jälkeen siirtää muuhun tehtävään

näyttää siltä että myöskään näitä suomalaiset työeläkeyhtiöt eivät onneksi ole ottaneet

myös kuntien kiinteistöveron muodostamisen kannalta olisi toivottavaa että ministeriö ei jatkossa käsittelisi yhtä ankarasti näitä rakennusoikeuksia

olisimmeko siis oppineet edellisestä lamasta toivon mukaan mutta jos katsoo tämänhetkistä tilannetta missä kaikista korkeimmat korot on suomalainen rahoitustarkastus ei toistaiseksi ole oikeastaan voinut puuttua niihin lainkaan

kuulun kirkkoon mutta olen alkanut miettiä mikähän se kirkon yhteiskunnallinen vastuu näiden arkipyhien siirtämisen osalta on

ylipäätänsä rakennusoikeus suomessa on tehty kateuden tai jonkun muun syyn takia niukaksi reserviksi jolloin kun tarjolla on vähän rakennuskelpoista maata tonttien hinnat nousevat ja mahdollisuudet valita sopiva tontti asukkaille heikkenevät

olen oman kirkkoherrani kohdalle ilmoittanut että minulle on henkisesti vaikeaa jos koko yhteiskunnan pitäisi kantaa vastuuta hyväksyä se että kirkko vetäytyy uskonnollisiin syihin vedoten ettei arkipyhiä voi siirtää viikonlopun yhteyteen

eivät suomalaiset kaikki edes kuulu kirkkoon mutta tämä kirkollistuki joka annetaan entisen kirkollisveron korvauksena jää tässä mietityttämään

yhdysvalloissa oletetaan että henkilö joka joutuu luottokorttilainojen kurimukseen silloin kun lainasumma kasvaa hänen vuosipalkkansa suuruiseksi asiallisesti ottaen hänellä ei ole enää juurikaan selviytymisen mahdollisuutta omilla palkkatuloillaan

ei ole ehkä kovin loppuun asti mietittyä sekään että kun valtio on raakamaan omistaja monilla alueilla niin valtio asettaa tontin myynnissä maalleen lähes kaavoitetun maan hintatason

olisiko parempi että kirkko keräisi omat varansa ja tekisi sitten omia päätöksiä ja tämä tiukka side valtion ja luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkon välillä arvioitaisiin uudestaan

tämä on myös omiaan johtamaan sellaiseen tilanteeseen että myös muut maanomistajat vaativat valtion hintatason jolloin maan hankinta raakamaana kunnille vaikeutuu

suomessa olen arvioinut että pikavippikierteeseen joutuva nuori henkilö jos hänen palkkatulonsa kerrotaan kuukauden osalta kolmella neljällä hänen on erittäin vaikea enää selviytyä takaisin näistä pikalainojen koroista siten että hän pääsisi tavallisen lainanottajan ehdoilla pankista hakemaan rahoitusta

kunnilla tietysti on oikeus tehdä kaavoitussopimuksia suoraan maanomistajan kanssa mutta kun subjektiiviset oikeudet koulurakentamisen päiväkotien tai muiden osalta ovat vuosikymmenten aikana vain nousseet niin tämä periaate mielestäni on kuntatalouden kannalta kestämätön

vapaa koulutus aina tohtorintutkintoon asti käytännössä tarkoittaa sitä että jokainen pystyy kehittämään omaa itseään käytännössä siihen suuntaan johon haluaa ilman että siihen juurikaan omaa taloudellista tukea tarvittaisiin

tämän johdosta olisikin syytä pohtia nopeasti että tätä lainoituksen muotoa joka ei kuulu sinänsä pankkitoimintaan koska siinä ei oteta talletuksia vastaan olisi rajoitettava

kaiken kaikkiaan voisin alkaa epäillä että tässä koko rakentamisen prosessissa eri vaiheissa olevat hallinnon määrämuotoiset asiat ovat myös ministeriölle hankalia

mutta siitä että kaikki jaettaisiin tasaveroin oli naapurimaassa neuvostoliitossa laaja yhteiskunnallinen kokeilu jolloin motivaatio itsensä kehittämiseen katosi ja kyllä suomalaisen yhteiskunnan keskeinen lähtökohta on tarjota ihmisille mahdollisuudet myös itsensä kehittämiseen ja nauttia siitä mitä on sitten omalla työllään aikaansaanut

kun samaan aikaan pohditaan kauppojen aukioloa pitäisi ensi sijassa kieltää näiden aukiolo silloin kun ihmisillä kontrolli pettää

olisi kuulemma pitänyt käyttää useampi vuosi aikaa

kun kaavaan käytetään paljon aikaa se maksaa se sitoo kuntien varoja erilaisissa vaiheissa oleviin maanhankintoihin ja viime kädessä ne on sitten kunnallisverolla katet tava

puhemies

jos siellä on rahastojen rahastoja jotka ovat mahdollisia niin saattaa löytyä

mutta kyllä minulla on se käsitys että suhteessa näiden työeläkelaitosten riskinantokykyyn pörssiosakkeisiin tapahtuneet notkahdukset ovat asiallisesti paljon merkittävämpiä kuin näissä rahastoissa kokonaan menetettyjen omaisuuksien määrä

suomen työeläkelaitosten järjestelmä on toisiaan suojeleva

arvoisa herra puhemies

kun yleisradio ilmoitti että heillä on valaehtoinen todistaja jota he eivät voi lähdesuojaan vedoten antaa julkisuuteen oli tuossa lauseessa sisään rakennettu ristiriita

täytyy vielä muistaa että yhdysvalloissa nämä pankit jotka ovat menneet konkurssiin eivät ole talletuksia oikeastaan ottavia vaan ne ovat niin sanottuja investointipankkeja jotka toimivat toisenlaisilla markkinoilla eivätkä juurikaan ole kotitalousasiakkaiden kanssa lainkaan tekemisissä

jos joku henkilö antaa valaehtoisen todistuksen hän antaa sen julkisessa tilassa jolloinka kaikki suomalaiset ovat mahdollisia ottamaan osaa ellei jotain erityistä tapahdu

lähdesuoja on säädetty sen takia että tietyn tyyppisissä rikoksissa tai julkisuusasioissa lähteen antaja tai instrumentti on suojattava yleisen edun nimissä

yle on julkisen palvelun laitos eduskunnan alainen jonka käsitykseni mukaan tulee noudattaa esimerkillistä toimitustapaa ei pelkästään lakia vaan hyvää lehtimiestapaa johon muun muassa sisältyy se että merkittävää henkilöä tai orgaania koskevan uutisen yhteydessä annetaan kaikille osapuolille mahdollisuus lausua asiasta oma mielipiteensä

olisiko kolmisenkymmentä vuotta sitten kun helsingissä rakennettiin metroa ja merkittävä ruotsinkielinen päivälehti julkaisi kahta päivää ennen vaaleja kansanedustaja ingvar s

kyseinen henkilö putosi eduskunnasta kiistatta tuon julkisuudessa olleen lehtijutun johdosta jota hän ei pystynyt käytettävissä olevan ajan ollessa rajoitettu mitenkään kumoamaan

kun itse toimin kustantajana jolla on pääministerin kotikunnassa oma lehti olen kyllä oppinut varoittamaan meidän päätoimittajiamme silloin kun julkisuudessa olevasta henkilöstä esitetään sellaisia väitteitä jotka ovat hänen poliittisen tulevaisuutensa osalta vaarallisia

tämä on vakava asia en tiedä mutta epäilen kun yle joka varmaan pitää maineestaan huolen vetoaa tällaisessa asiassa valaehtoisen todistajan ollessa kyseessä lähdesuojaan

nähtäväksi jää mikä on totuus mutta tätä debattia tähän lähdesuojaan vedoten ei ole voitu asiallisesti ottaen käydä lainkaan

ajatelkaapa kansanedustajat teitä vastaan voidaan esittää melkein mitä tahansa syytteitä ja sanotaan ettemme ilmoita mikä lähde on te ette voi puolustautua

seurasin huolestuneena mitä asiassa tapahtuu kun ei heillä käytännöllisesti katsoen ollut mitään mahdollisuutta reagoida oikaisten mahdollisia virheitä

tämä ylen tapaus on aika tyypillinen mutta se sisältää ajankohtaisuuden eduskunnassa hallituksen luottamuslauseen selvästi taktisesti

jos tämä olisi tullut kuukautta aikaisemmin ehkä se siinä ajassa olisi ehditty käsitelläkin mutta se että se tulee tällaisena hetkenä herättää epäilyksiä ja viittaan tähän ingvar s

jos yksityiselle kampanjalle pannaan katto mielestäni ollaan sananvapauden kanssa kyllä aika lailla tekemisissä koska perustuslaki takaa sen

miten mahdollisesti tarasti joka johtaa tätä valmistelua tulee käsittelemään talkootyön tai ay toimitsijoiden työn tai televisio ohjelman jää nähtäväksi

ehkä lopuksi tässä voi sanoa että viime vaaleissa kaikista eniten vaikutti sakn lähes julkaisematon mainos mutta se vaikutti vastoin maksajan mielipiteitä

olen oppinut tuntemaan ministeri pekkarisen oman alansa tarmokkaana ja myös hyvin asioista perillä olevana ministerinä

uusiutuville aloille ja kasvaville aloille tarvitsisimme ehkä yli puolet nykyistä enemmän jotta suomen rooli säilyisi kansainvälisessä investointi ja korkealaatuisten tuotteiden kaupassa entisen suuruisena

arvoisa herra puhemies

kuntauudistuksia on ollut kuntauudistuksia tulee ja kuntauudistuksia on syytä tehdä varsinkin jos ne vievät suomalaista elämänmuotoa eteenpäin ja parantavat kansallista kilpailukykyämme

suomalaiset kunnat ovat kuitenkin kovin erilaisessa asemassa sijaitsevat eri puolilla maata luontaiset edellytykset ovat yksittäisten kuntien kohdalla toisistaan poikkeavia ja mittakaavakin on kovin erilainen

tämän johdosta on vaikea ehkä mahdotontakin kovin yksittäisiä piirteitä sisältävää kuntauudistusta ylipäätänsä suunnitellakaan

ja ehkä siihen vielä täytyisi ottaa peruslähtökohtana se että kunnallisen itsehallinnon periaatteiden mukaan kunnan täytyy itse olla halukas viemään asioita yhdessä valtion kanssa eteenpäin jos valtio haluaa omaa apuaan tarjota

muun muassa professori matti viren turun yliopistosta esitteli laajan aineiston jossa todettiin että palvelulla on paremminkin un muotoinen käyrä minkä jälkeen tuottavuus ja yksikköhinta alkavat heikentyä